näillä kysymyksillä nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä en ole tässä mielessä eikä keskusta ole tässä mielessä lähdössä liittovaltion suuntaan eikä ainakaan pysyvän maksuautomaatin rakentamiseen mikä näiltä pohjilta olisi tulossa

muutama asia vielä täältä paketin sisältä

tässä on kaksikin lukua

arvoisa puhemies

todellakin ennakointi myös aktiivinen elinkeinopolitiikka aktiivinen te toimistojen toiminta siinä että saamme ihmiset tekemään töitä ja myös työllistymään

tämä on terveydenhuollon osalta tärkeä asia

mutta haluan uudistaa tässä kysymyksen vaikkei tämä aivan suoraan teille ministeri risikko kuulukaan mutta viime yönä taistelimme juuri siitä minkänäköinen tuleva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon malli meillä on mitenkä hyväksymme siihen jämsän sairaalan mänttä vilppulan sairaalan ja sen yhteistyöalueen

meillä on lääkäriongelmat väestön vähentyminen vanhentuminen ja lähipalvelujen säilyttäminen niin että kuinka tällaiset pienet maakuntien reunakaupungit toimivat

tehdäänkö uusia puitelain mukaisia rakenteita lähdetäänkö niitä jalostamaan pariksi vuodeksi vai odotellaanko tässä nyt vähän aikaa uutta lainsäädäntöä ja lähdetään rakentamaan sitten sen pohjalta

tässä on aikamoinen haarukka

tähän samaan pakettiin liittyy nyt sitten aika lailla toisaalta tämä lukiouudistus mikä rakennepaketissa on ja pienten lukioitten tulevaisuus

siellä ei oikeastaan ole kovinkaan monta järjestäjää edelleenkään ja näen että tämäkin keskittyy ja oppilaita viedään yhä lähemmäs kasvukeskuksia

sitä kautta tehtäisiin se että olisivat oppilaat myös koulutusjärjestelmän piirissä vielä kun he ovat täällä työpaikalla oppimassa tähän omaan tehtäväänsä

kaikkinensa huoli on tietenkin siinä millä me saamme oppilaat koulutukseen mutta myös juuri siinä millä me takaamme tämän tulevan työvoiman myös kasvukeskusten ulkopuolelle

kuitenkin yksinäinen pukki näin joulun edellä sanottuna on säyseämpi kuin yksinäinen kuttu

puolustamme kuttujen yksityisyyttä

meillä on todellakin useampikin maatalouden tuotantomuoto tällä hetkellä kuten sianlihantuotanto ja muut hyvinkin huonossa kannattavuustilanteessa

sitten en ymmärrä kyllä tätä enkä oikeastaan sulata tätä ympäristölle haitallisten tukien listausta sitä miten valtiovarainministeriön virkamiehetkin ovat tästä hirveästi innostuneet

minä heittäisin tämä listan roskakoriin niin kuin on saksanmaalla ja muissakin maissa jo tehty missä katsotaan alueen kilpailukykyä yritystoiminnan kilpailukykyä eikä katsota niinkään tämmöistä määrätynlaista listausta

eli tällä listalla on juuri tämä maatalouden polttoaineveron palautuksen poistaminen ja niin edelleen olevat asiat ja yhtä lailla sieltä tulee niitä toimia lisää tähän

lisäksi maaseudun osalta tämä lupapolitiikka muun muassa navetan rakentamisen ja maaseudulla kaikkinensa rakentamisen osalta kanssa tuskastuttavan pitkään viepi ja samaten siinä ovat kustannukset aikamoiset

ministeriötä voi kiittää ja olen kiittänytkin tämän metsäpuolen lainsäädännön ripeästä valmistelusta metsälain ja metsänhoitoyhdistyslain valmistelusta

kun siitä on alvit pois ja uudistamiskustannukset ja tämä pääomavero niin ei kovin isoja euromääriä siitä enää jää

kuten edustaja savolan pitäjässä juuri on vasikoita syöty yhtä lailla mänttä vilppulassa meni itseuudistuvaa karjaa kaksi kappaletta nautoja pellolta mutta ei saada lisää näitä lupia sille alueelle

maaseudun kehittämisrahaston ohjeistukseen kuten näissä muissakin alueohjelmahankkeissa ja uusissa rakennerahastokausissa kun ne alkavat nyt näen että otettaisiin mallia niistä vanhoista hyvistä tavoista ja käytännöistä mitä ovat nämä edelliset rahoituskaudet ja se käytännön kokemus sieltä kenttätyöstä antaneet

se kasvattaa nuorista yrittäjiä yritysmäisillä toimenpiteillä

sukupolvenvaihdokset ovat maaseudulla harvakseltaan menossa mutta yhtä lailla näihin metsäpuolen sukupolvenvaihdoksiin olisi suuri tarve

mielestäni meidän suomessa pitäisi luopua lahja ja perintöverosta kokonaan yhtä lailla pienyritystoiminnan osalta kuin maaseudun osaltakin

tätä perinnettä ovat ansiokkaasti jatkaneet useat edustajat vuorensola ylä mononen kalli alatalo ja tämä on ollut pirkanmaalaisten kansanedustajien perinnepuheen paikka

suomalaista lähi ja luomuruokaa halutaan tarjoilla ja runsaasti vuodatetaan kauniita sanoja suomalaisten elintarvikkeiden puolesta mutta missä ovat teot

arvoisa puhemies

kuten edustaja savola tuossa sanoi maanpuolustus on tärkein tehtynä omalla varusmiestoiminnalla ja omalla itsenäisellä maanpuolustustahdolla ja oikeastaan tässä meidän budjetissamme onkin kaksi hyvää pointtia

ne pitää tuottaa suomalaisella maaseudulla maaseudun haja asutusalueella

vuohen sanotaan olevan köyhän miehen lehmä sillä se pystyy käyttämään ravinnokseen puiden pensaiden lehtiä oksia silmuja paremmin kuin muut kotieläimet

juuri tämä kertausharjoitusten lievä lisääntyminen ja koska meidän täytyy myös pitää huolta tästä maanpuolustuskoulutuksen jatkuvasta rahoituksesta on todella positiivista että tähän on hieman otettu lisärahoitusta

tärkein kutusta saatava tuote on maito

kutunmaidosta valmistetaan juustoja joista tutuin on niin sanottu kuttujuusto mutta nykyisin kulinaristeja hellitään erilaisilla kypsytetyillä juustoilla

ne ovat tehokkaimpia siivoajia syöden kaiken eteen tulevan

täällä on esille tullut esimerkiksi edustaja peltosen puheenvuorossa juurikin keuruun ja varsinkin hallin varuskuntien lakkauttaminen

eli kutut ovat hyvinkin sitkeitä bioaineiden käyttäjiä

puhemies

se millä tavalla meidän ilmavoimien teollisuus sitten säilyy myös näitten muutosten jälkeen on oma huoleni kuten se millä tavalla myös esimerkiksi patrian olemassaolo esimerkiksi hallissa tai hallin läheisyydessä tulee säilymään

onko maaseudun potentiaali huomioitu vai yritetäänkö hallituspolitiikalla jyrätä maaseutu siirtää kaikki eläimet kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin

meillä on tällä hetkellä hyvin osaavaa ilmavoimien puolustushenkilöstöä ja jos tähän tulee katko ja sitten taas uutta kalustoa hankitaan niin on hyvin kallista taas uudelleen kouluttaa henkilöstöä sen uuden ilmavoimien ja uuden mikä se sitten onkin valinnan suhteen

meidän täytyy jatkossa säilyttää tämä tuntuma myös tähän ilmavoimien teollisuuteen suomessa

aasian kertomuksissa esiintyy oikeamielinen yksisarvinen vuohi tuomari gao yaon joka toteutti tuomarin tuomiot iskemällä syyllistä sarvellaan

kuttu on alueella edelleenkin tärkeä

puhemies

kuttu on utelias

niin pitää meidänkin olla

kutut ovat myös selviytyjiä

arvoisa puhemies

meidän täytyy itse tehdä vahvat omat puolustusvoimat pitää niitä yllä mutta tämä yhteistyö mitä me teemme pohjoismaiden taholla on tärkeää muun muassa harjoitusten kannalta ilmavoimien ja yhtä lailla maavoimien ja toivoisin että me pääsemme myös jonkintyyppiseen pohjoismaiseen yhteiseen materiaalihankintaan

toivottavasti nykyhallitukseen ei päde sama kuin kuttuihin

vaikka suomalaista maaseutua kohti käyvät suunnitelmat näyttävät ajoittain huolestuttavilta ja sitä halutaan kurmuuttaa keskittämisen vimmalla toivottavasti suunta muuttuu ja osaamme käyttää hyödyksi koko suomen tarjoamat voimavarat

se on tietenkin katsottava vielä ja yhteistyössä löydettävä näitä mahdollisuuksia

näkisin tässä hyvinkin vahvan myös materiaalihankinnallisen yhteistyön tulevaisuudessa

toivon hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille arvoisa puhemies hyvät kollegat sekä eduskunnan henkilöstö